suomen talouskehityksen ja kilpailukyvyn kannalta onkin tärkeää että hallitus panostaa nyt näiden rakenteellisten uudistusten käynnistämiseen kuten tietoyhteiskunnan kehittämiseen sähköisten palveluiden tuotantoon ja niiden laajaan hyväksikäyttöön

on hyvä muistaa että muutoksessa on myös mahdollisuus ja sähköisten palveluiden osalta suomella on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia joilla voidaan edesauttaa suomalaisten hyvinvointia ja suomen selviytymistä

arvoisa puhemies

minun käsitykseni mukaan nyt liikenne ja viestintäministeriö on kuitenkin vihdoin ryhtynyt selvittämään sitä mitkä olisivat tämmöisen markkinaehtoisen liikenteen mahdollisuudet tulevaisuudessa

todellakin taloushaaste on iso asia meille kaikille mutta näillä veronkevennyksillä joita nyt tehdään pyritään ruokkimaan pitkän ajan kasvumahdollisuuksia

mielestäni myös työllisyyden vahvistamiseen johtavia toimenpiteitä on tehty monenlaisia tämän esityksen myötä

katsotaan rauhassa onko meillä tarvetta mennä siihen että kasvatetaan näiden suurten kaupunkien joukkoliikenneorganisaatioita vai voitaisiinko saada koko valtakunnan kattava lippujärjestelmä joka toimisi ehkä paitsi busseissa myös junissa ehkä jopa lentokoneissa elikkä järjestelmä joka olisi helppo jossa tämä joukkoliikenteen tuki myöskin voitaisiin helposti sen lippusysteemin kautta sähköisesti kanavoida matkustajalle jolloin liikkumisesta tulisi rajatonta ja paljon nykyistä helpompaa

sitä halusin vain tässä kysyä näihin rahoihin liittyen että jos jossain muualla vastaavia hallintokokeiluja tehdään niin onko mahdollisuus saada siihen tukea vastaavalla tavalla

kaltiokumpu tässä tivasi eikö tässä nyt ymmärretä että kehä kolmosen sisäpuolelle jo menee riittävästi rahaa niin on hyvä hahmottaa myös sieltä satakunnasta päin tätä aluetta

uusimaahan on paljon muutakin kuin kehä kolmosen sisäpuolinen alue ja tästä nyt on kyse että hyvin usein uudenmaan kasvavan ja kehittyvän maakunnan yli hypätään sillä varjolla että kehä kolmosen sisäpuolella kyllä tapahtuu paljon asioita

arvoisa puhemies

kun on tämä ajatus siitä että kokeillaan tämmöistä valinnaisuutta niin kokeilut ovat ihan hyviä mutta mielestäni meillä pitää suomessa olla varaa siihen että opiskellaan useita kieliä ja ei pidä tinkiä ruotsin kielen opetuksesta

mielestäni hyvin herkästi erilaiset liikennehankkeet pienetkin infrarahat joita tarvittaisiin kehä kolmosen ulkopuoliseen kehittämiseen jäävät saamatta tältä alueelta ja tämän alueen kasvu ja kehitys ei ehkä tule niin hyvin turvattua kuin voisi olla jos tänne saataisiin myös aluekehittämisrahaa ja näihin liikennehankkeisiin rahaa siinä suhteessa kuin tämä asukasmäärä ja kasvu ja kehitys edellyttäisivät

niillä jotka ovat ruotsinkielisiä äidinkieleltään alkaa suomen kielen opetus jo kolmannelta tai neljänneltä luokalta ja ihan yhtä hyvin näkisin että kun englannin kieltäkin on aikaistettu jo nykyään koulussa niin myös ruotsin kielen opetusta voitaisiin aikaistaa ja tähän rinnalle tuoda sitten mahdollisimman paljon muita valinnaiskieliä esimerkiksi venäjän kieltä

arvoisa puhemies

kun kuuntelin tuossa tuota keskustelua esimerkiksi edustaja hautalaa niin täällä tuntuu olevan todella epäileväinen suhtautuminen siihen miten nämä hyvät esitykset tulevat toteutumaan

todellakaan tästä ei ole kysymys vaan nämä hyvät esitykset joita tässä näinä vaikeina aikoina on pystytty tekemään koskevat kyllä kaikkia ja tuovat helpotusta hyvin monelle sektorille ja tulevat tarpeeseen

arvoisa puhemies

kiurun puhetta niin jäi semmoinen mielikuva että hallituksen elvytystoimia on aika helppokin kritisoida antamatta kuitenkaan mitään todellisia vaihtoehtoja

yhtenä pienenä seikkana haluan tässä nostaa esille tämän keliakiakorvauksen joka hyvin pitkän ajan jälkeen nyt vihdoin nousee ja se on erittäin tärkeä ele kaikille keliakiaa sairastaville

mutta kun käytännössä katsoo mitä on tapahtunut esimerkiksi rakennusalan osalta niin kyllä elvytystoimet tuntuvat hyvin toimivan

se mistä olen itse saanut yhteydenottoja on tämä lääkekorvausmenojen säästöpuoli ja siinä on ollut huolta että kohteleeko se joitain ryhmiä esimerkiksi lapsiepileptikoita tai diabeetikkoja epäoikeudenmukaisesti ja olisin kysynyt

arvoisa puhemies

esityksen positiiviset ohjausvaikutukset ovat tosiaan kiistattomia kuten edellisissä puheenvuoroissa on käynyt ilmi

positiivisiin ilmastovaikutuksiin on kannustettava ja ilmasto ja energiatehokkaista valinnoista ja vaihtoehdoista on tehtävä helppoja ja houkuttelevia

onhan tätä jo käyty noin neljän tunnin ajan ja vielä näyttää vaan puheenvuoroja riittävän

rajala aikaisemmin täällä salissa totesi hysteria tämän sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoksen ympärillä on ollut todella hämmentävää

pulliainen aikaisemmin

totta onkin että kipupisteet tällä hetkellä tuntuvat olevan kuntakentällä jossa käydään ensi vuoden budjettia läpi

kun esitystä luin kiinnitin huomiota tähän seikkaan että veromuutoksella arvioidaan olevan negatiivisia vaikutuksia arvonlisäverovelvollisten ammatinharjoittajien talouteen

pääasiassahan julkinen keskustelu tai tämä hysteria on koskenut jotain aivan muuta kuin sitä mistä itse asiassa ollaan nyt päättämässä

kunnissa palveluiden tuottavuutta on nyt pystyttävä ripeästi parantamaan

arvoisa puhemies

vaikutus on aika laaja ja lisäkuluja arvioidaan koituvan muun muassa leasingyhtiöille ja muille ajoneuvojen vuokraajille sekä ajo opetusta tarjoaville yrityksille

onko mitään syytä hylätä lakiehdotus kun hylkäyksen seurauksena voimaan jäisi laki jossa on kiistatta useita epäkohtia tunnistamistietojen seurannassa

hallituksella on hyvä talouspoliittinen tilannetaju mistä tämä talousarvion täydennysesitys on erinomainen osoitus

ehkä valiokuntakäsittelyssä on syytä kiinnittää huomiota myös siihen että luonteva seuraus tästä on että yritykset siirtävät kustannuslisäykset aikanaan myös asiakkaille

kiinteistöveron korotus kohdentuu varmasti tässä taloudellisessa tilanteessa ja näiden elvytystointen osalta oikein ostovoiman ylläpidon kannalta ja paremmin kuin että veronkorotus kohdentuisi tuloveroon

mutta on silti erittäin tärkeää että kuntasektori voi mahdollisimman pian myös hyötyä näistä paras hankkeen tai sitran kuntahankkeen tai muiden vastaavien kehityshankkeiden tuloksista ja pääsemme soveltamaan käytännössä niitä malleja joita näissä kehitetään

tärkein ja tänään myös parjatuin elvyttävä toimenpide ovat olleet nämä veronkevennykset jotka osuvat aivan nappiin tässä tilanteessa tilanteessa jossa kasvumme on kotimaisen kysynnän varassa

vielä sen verran tuohon että nykyaikainen ilmaisu on kehä

kevennysten ohella esitys sisältää monia muitakin hyviä toimenpiteitä kuten kotitalousvähennykset kulttuuri ja liikuntasetelit yliopistotutkimuksen ja nuorten työpajatoiminnan tukemisen ehkäisevän nuorisotyön verkkonuorisotyön energiaverotuen ja muun muassa poliisin internetseurannan tehostamisen

miksi näin on käynyt ja miten oikean tiedon saantia olisi voinut parantaa sitä on varmasti syytä miettiä sekä täällä että siellä toisella puolella vastaanottajien ja kritiikin esittäjien suunnalla

keskustelun yleiskeskustelu päätynyt ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietitään toisena oikeutuksensa mikä sitten uhkaa ensimmäisen käsittelyn esitellä vitosen sisäpuoli

rakentamiseen ja asuntotuotantoon kohdennetut panostukset lähestyvät akuuttia ongelma aluetta monipuolisesti ja kuten ministeri katainen täällä vastauspuheenvuorossaan päivällä totesi useiden eri toimenpiteiden ja linjamuutosten kautta ei vain tämän täydennysesityksen toimin

nyt esitetyt muutokset eivät kuitenkaan tuo yrityksille taloyhtiöille kirjastoille tai yliopistoille mitään lisäoikeuksia verrattuna voimassa olevaan lainkohtaan päinvastoin

tämän nykyisen hyvin niukan ja yleistasoisen pykälän tilalle ollaan esittämässä kaikkiaan kymmenen alakohtiin jaettua pykälää joissa muun muassa velvoitetaan mahdollisissa väärinkäytöstapauksissa informoimaan asiasta työntekijää tai työntekijän edustajaa ja tietosuojavaltuutettua

positiivisena suunnanmuutoksena panin merkille että nyt myös pääkaupunkiseudun neljäntoista kunnan ja valtion välillä tehty aiesopimus on asuntotuotannon avustuksissa huomioitu

toivottavaa olisi että vastaavaa huomioimista toteutettaisiin myös tiemäärärahoja kohdennettaessa

hallituksen esityksessä toisin kuin julkisuudessa käydystä keskustelusta ehkä saa käsityksen esitetään säädettäväksi nimenomaan selviä rajauksia siihen kenen kohdalla viestiliikenteen tunnistamistietoja yleensäkään on sallittua käsitellä

menneellä viikolla ministeri vehviläinen pohti televisiossa tarvittavia lisätoimia elvytyksen tehostamiseksi ja esitti tässä yhteydessä näkemyksensä pienempien tiehankkeiden kuten kevyen liikenteen väylien siltojen tai teiden perusparannusten lisärahoituksesta

virolaisen puheenvuorossaan luettelema seitsemän kohdan litania toimenpiteitä jotka on toteutettava ennen tunnistetietojen käsittelyn aloittamista sekä jälkiraportointi joka tähän myös kuuluu

olen erittäin iloinen siitä että kansalaisaloite on osoittautunut nyt näiden esillä olleitten aloitteiden myötä toimivaksi työkaluksi

valvonnan tehostaminen jätteen ehkäiseminen ja jätteen hyödynnettävyyden parantaminen

tämä ministeri vehviläisen ajatus saa kyllä täyden tukeni

on hyvä että syntyy yhteiskunnallista keskustelua joka ei ole aina hallituksen aloitteista johtuvaa vaan ihan yhteiskunnan omista haluista erilaisten kansalaisryhmien haluista

nämä esitetyt muutokset nimenomaan parantavat sekä työnantajien että työntekijöiden oikeusturvaa sekä asioiden hoidon läpinäkyvyyttä

arvoisa puhemies

porvarihallitus pitää huolta siitä että talouden pyörät pyörivät oikeaan suuntaan ja tässä yhtälössä ratkaisevassa roolissa ovat suomalaiset yritykset ja kotimaassamme toteutettu yritystoiminta

mutta kuten on kuultu todennäköisesti on kyseessä vasta alkusoitto jolle tulee jatkoa tämän jäteasian osalta vielä tulevilla hallituskausilla

arvoisa puhemies

työnantajille ei tämän muutoksen myötä ole tulossa myöskään oikeutta vahtia millä nettisivustoilla työntekijät käyvät tai kuinka paljon aikaa milläkin sivustolla vietetään

ajatus tähän lakialoitteeseen on tullut liikunta alan yrittäjiltä

olen itse jo vaalikoneissa luvannut äänestäjilleni että äänestän kyllä jos tämä esitys tasa arvoisesta avioliitosta tulee äänestykseen ja tämänpäiväistä keskustelua kuunneltuani uskon että tämä tulee olemaan ensimmäinen kansalaisaloite suomen historiassa jolle eduskunnan enemmistö sanoo tahdon

täällä on paljon otettu esiin tätä yritysten huolta ja kunnille syntyvää monopoliasemaa on varmasti ihan aiheestakin kritisoitu

heitä on hämmästyttänyt se että liikunta alan yritysten asemaa liikunnan järjestäjinä ei ole tunnustettu laissa

olennainen huomio tähän lakiin liittyen on esitetty hallintovaliokunnan suunnalta siitä että tietosuojavaltuutetun resurssit on turvattava jotta valvontatehtävä voidaan hoitaa hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla

kun itse luin tätä esitystä niin näiden kuulemisten perusteella ja esityksestä ilmi käyvän tekstin perusteella saa sen kuvan että juurikaan muita kuin puoltavia lausuntoja ei olisi tullut mutta yritysten yhteydenottojen perusteella ja palautteen perusteella tilanne näyttää kyllä aika toisenlaiselta

mielestäni tähän siis pitäisi lisätä ja yritysten toivomus on ollut että tähän lisätään myös yritykset

olisin kysynyt ministeriltä kun olette paikalla ja kun ymmärsin näin että vielä kesäkuussa on tehty joitain muutoksia tähän esitykseen

yritysten merkitys liikunnan järjestämisessä on ollut lähestulkoon aina suuri ja se on jatkuvasti kasvanut

onko siinä yhteydessä ja miten kuultu yrityksiä näistä muutoksista

yritysten lisääminen lakiin olisi näin ollen asian virallistamista ja parantaisi entisestään liikunnan harrastamisen edellytyksiä sekä vahvistaisi lakitasolla sen mikä käytännössä usein jo toteutuu

mielestäni liikunta alan yritykset ovat ansainneet tämän roolin vahvistamisen myös lakitasolla

arvoisa puhemies

tämä on todellakin asia josta on oltu hyvin paljon yhteyksissä ja joka on näkynyt myös lehtien palstoilla ja mediassa erilaisina kiistelyinä ja kuten edelliset puhujat ovat todenneet tämä on ollut asia johon on ollut tarve saada selkeys

perustuslakivaliokunnan näkökulma että näiden kyseisten yrittäjien on täytynyt olla tietoisia jo toiminnan harjoittamisen alusta lähtien siitä että on mahdollista ja jopa todennäköistä että lakia tullaan muuttamaan on aivan oikea tulkinta

tämä läpiajon rajoittaminen on varmaankin erittäin hyvä asia

arvoisa puhemies

toisaalta on havaittu että nämä töyssyt ovat erittäin hankalia esimerkiksi tienpidon kannalta ja uskon että tämä läpiajon rajoittaminen on tässäkin suhteessa parempi ratkaisu

siksi onkin käsittämätön lähtökohta se mikä tässä välikysymyksessä on esitetty että vetäytyisimme nyt sivuun ja pesisimme kätemme

itse hieman hätkähdin kun tässä todetaan että jalkakäytävä tulisi jatkossa erottaa ajoradasta rakenteellisesti että minkälaisia kustannuksia tästä sitten kunnille koituu

niinpä niin

epäreilultahan tämä tuntuu mutta vetoaminen siihen että me emme itse ole olleet aiheuttamassa ei tee meistä sen parempia kuin muutkaan

nyt olisi aika vastuullisille ratkaisupuheille eikä populistisille bluffipuheille tai irtopisteiden keruulle

täällä salissa tänään edellä käydyssä debatissa edustaja soini kerjäsi kehuja muilta edustajilta ja penäsi oikeutta kiukutella ja vastustaa asioita

arvoisa puhemies

täällä on edustaja anttila debatin aikana todennut viisaasti että pitäisi tässä salissa parantaa kykyä kuunnella ja ymmärtää toisiamme

edustaja rantakangas oman ryhmäpuheenvuoronsa alussa epäili että hallitus viittaa kintaalla kasvulle ja yrittäjyydelle ja tämä väitehän on aivan täysin väärä

täällä on näitä yksityiskohtia jo listattu mutta kertauksen vuoksi vielä jotta tulee kuulluksi ja ymmärretyksi siellä oppositiossa

tänään edustaja soini on päivän lehtien mukaan todennut myös että tämä perussuomalaisten postmodernin taiteen paheksunta oli vaalikikka

hallitus on panostanut yrittäjyyteen ja kasvuun tämän yhteisövero ja osinkoverouudistuksen lisäksi muun muassa kasvurahastoilla vientipanoksilla rikkidirektiivin kompensaatiolla palkkaverotuksen kevennyksillä kotitalousvähennyksen korotuksella panostuksilla t k toimintaan liikenneinfraan ja rakennusalalle

nyt on kyse siitä kuka haluaa kantaa vastuuta ja pitää huolta suomalaisesta työstä yrittäjyydestä ja palveluista

tämän välikysymyksen ja käydyn keskustelun perusteella perussuomalaisten tarjoama letkut irti vaihtoehto vaikuttaa todella pelottavalta tavallisen suomalaisen asuntovelallisen ja yrittäjän näkökulmasta

liikennehankkeiden osalta pientä toivoa antaa se että liikennepoliittisesta selonteosta ei kuitenkaan luovuttu tällä hallituskaudella

turha epäillä että hallitus olisi lannistunut

huoli kuitenkin täällä pääkaupunkiseudullakin on se että niin sanotut pienet mutta erittäin merkittävät hankkeet kuten vaikkapa klaukkalan ohikulkutie jäävät näiden suurten ja kalliiden hankkeiden kuten pisara rata varjoon

tämä hälyttävä taloustilanne on täällä salissa ilmeisen hyvin ymmärretty mutta jollain tapaa tuntuu että oppositio kulkee vielä näiden johtopäätösten osalta eri suuntaan

eräät perustuslakien näkökulmaa

olisinkin kysynyt ministeriltä onko meillä keinoja arvioida näitten hankkeitten merkittävyyttä ja mahdollisesti toteuttaa liikennepoliittisessa selonteossa priorisointeja tältä pohjalta

myös näitten perustienpidon määrärahojen osalta olisi hyvä jos voitaisiin kohdentaa niitä alueille joilla niiden merkittävyys olisi mahdollisimman suuri

itse näen että perustuslain tulkinnan ei pitäisi olla ideologista ja toivottavasti ei ollutkaan siitä kyse tässä teidän lausunnossanne

tilannehan on se että valtiosääntöoikeudellinen arvio tämän asian osalta voidaan tehdä vasta kun sopimuksen yksityiskohdat ja äänestysperiaatteet on yksityiskohtaisesti ja tarkasti muotoiltu

hallituksen vastuullinen talouspoliittinen budjettikokonaisuus rakentuu kasvua ja työllisyyttä vahvistavasta lisäbudjetista kilpailukykyä parantavista esityksistä ainutlaatuisesta rakennepoliittisesta ohjelmasta sekä palkka ja eläkeratkaisusta

arvoisa puhemies

tästä yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen ei automaattisesti merkitse ristiriitaa perustuslain kanssa vaan määräenemmistöpäätöksen mahdollistaa täsmällinen ja tarkka rajaaminen sekä käyttöalan että tilanteiden osalta

olen iloinen siitä että vihdoin tämä rekisterikäytäntö saadaan yhtenäiseksi ja se selkeytyy myös veneiden osalta

käytännössä tämä rekisteröinnin siirtyminen trafiin sujuvoittaa rekisteröintikäytäntöjä ja venekauppiaille tulee myös mahdolliseksi samanlainen ennakkorekisteröintikäytäntö kuin tieliikenneajoneuvoissa

tämä yhtenäisyys on erittäin tärkeää myös sen puolesta että tiedot saadaan selkeästi yhdestä paikasta ja uskon että se lisää myös luotettavuutta

maanantaina ilmestyi väliraportti tämän kokeilun tuloksista ja ne osoittivat että malli on ollut erittäin onnistunut

jonkun verran väärinkäytösepäilyjä oli myös tähän maistraattikäytäntöön liittyen ja uskon että tämä myös että siirrytään trafin käytäntöihin vähentää näitä väärinkäytöksiä

uskon että tämä on loppujen lopuksi venealalle erittäin hyvä asia ja lisää selkeyttä ja myöskin lisää turvallisuutta pitkällä aikavälillä